mielestämme tähän muutokseen liittyy merkittäviä palveluntarvitsijoita koskevia ongelmia minkä vuoksi toimintojen keskittämistä suuralueisiin ei vasemmistoliiton mielestä tule toteuttaa

on elintärkeää että hätäkeskukset toimivat kaikkina vuorokaudenaikoina sekä myös isoissa onnettomuus ja katastrofitilanteissa

täällä on ollut puhetta kuinka esimerkiksi rovaniemen hätäkeskus siirtyy ouluun jolloinka puoli suomea muodostaa yhden pohjoisimman alueen

kun kuulimme asiantuntijoita hallintovaliokunnassa monet asiantuntijat kiinnittivät huomiota juuri tähän ongelmaan

ongelma on selvästi olemassa ja tieto tästä on esitetty valiokunnalle mutta tästä huolimatta hallituspuolueen kansanedustajat ovat toteuttamassa selvästi kansalaisten turvallisuutta heikentävän hätäkeskusuudistuksen

mielenkiintoista on ollut että demarit ovat tähän asti olleet hyväksymässä tätä suuraluekeskittämistä mutta nyt kun tilanne on heillekin valjennut näyttää siltä että demarit ovat myöskin katsoneet että tämä uudistus ei ole kelvollinen

me tiedämme jo nyt että kaikki osaavat henkilöt eivät tule siirtymään esimerkiksi rovaniemeltä ouluun vaan he hakevat muuta työtä

tämä sama ongelma on tampereella ja monilla muillakin hätäkeskuspaikkakunnilla eli meille tulee henkilöstövajaus juuri sen takia että kaikki eivät siirry niihin uusiin kohteisiin

se ei ole ihan helppo tehtävä eli tästä keskittämisestä aiheutuu todella paha ongelma myöskin koulutetun henkilöstön saatavuudelle

hätäkeskusuudistuksen kokonaiskustannuksista eikä myöskään uudistuksen rahoituksen turvaamisesta ole mitään varmuutta

päinvastoin jos nämä tuottavuusohjelmat siinä rinnalla pyörivät kyllä saa pelätä että entistä niukemmilla määrärahoilla joutuvat hätäkeskukset toimimaan

tämä esitys ei saanut kannatusta muilta kuin perussuomalaisilta hallintovaliokunnassa mutta huomenna on sitten mielenkiintoista nähdä että nyt ne kansanedustajat jotka ovat siellä kotikulmillaan vaahdonneet näitten alueitten säilyttämisen puolesta voivat nyt sitten huomenna myöskin äänestää jolloinka nähdään onko se ollut todellista tahtoa että nämä alueet säilytetään vai onko se ollut vain puhetta

eli huomenna tulee tämä yksityiskohtainen käsittely johon tulen tekemään saman

vasemmistoliitto ei voi hyväksyä valiokunnan mietintöön sisältyvää ehdotusta ulkomaalaislain sormenjälkirekisteristä

olen samaa mieltä siitä että suomesta ei pidä tehdä lainsäädännöllä poliisivaltiota

nyt esillä oleva välikysymys on hyvin aiheellinen ja ajankohtainen

haja asutusalueiden jätevesiasetukseen liittyvät ongelmat niin kuin täälläkin on tullut esille ovat olleet tiedossa jo vuosikausia mutta hallitus ei ole saanut aikaan järkevää ratkaisua tässä asiassa ei myöskään edellinen hallitus

kysymys on mielestäni lähinnä siitä että syrjäseutujen ja haja asutusalueiden asukkaita vaaditaan hankkimaan kalliita jätevesien puhdistamoita jotka eivät edes aina toimi tyydyttävästi

puhdistuslaitteiden myyjät ja kauppiaat ovat olleet ahkerasti liikkeellä ja he ovat omilla neuvoillaan saaneet asukkaita tekemään osittain turhia ja kalliita investointeja

mielestäni suurin virhe asetuksessa on se että jätevesien puhdistukseen vaaditaan kalliita laitteita sellaisilla alueilla joilla päästöt voidaan tehokkaasti imeyttää maaperään ja joilla maaperästä ei ole yhteyksiä vesistöihin pohjaveteen tai kaivoihin

kummallista on myös se että asetus ei huomioi riittävästi sitä kuinka paljon muun muassa vapaa ajan asunto on käytössä vuoden aikana

fosfori ja typpipäästöille on asetettu tiukat rajat jotka ovat tiukemmat kuin monien kaupunkien jätevesipuhdistamoille asetetut velvoitteet

kuitenkin monien asuntojen ja mökkien päästöt ovat usein niin pieniä että esimerkiksi kukkamaan lannoittaminen tuottaa vuodessa enemmän fosforia ympäristöön kuin mökistä lähtevät jätevedet

arvoisa puhemies

hallituspuolueiden edustajat muun muassa väyrynen rantakangas hemmilä ovat todella terävästi arvostelleet tätä asetusta

perjantaina heillä on kuitenkin mahdollisuus äänestämällä näyttää että he haluavat tosissaan muutosta tähän asetukseen ja silloin todella niin kuin tässä ed

on varmaa että hänkin on ollut tätä asiaa ja tätä asetusta aikoinaan tekemässä sitä on turha kiistää mutta tämä entisen ministerin syyttely ei kuitenkaan korjaa tätä tilannetta

nykyisellä ympäristöministerillä on kaikki mahdollisuudet ja pelimerkit tehdä tarvittavat korjaukset asetukseen joten silloin on aivan turha syyttää edeltäjiä kun itse voi tämän asian ratkaista ja tämän ongelman korjata

arvoisa puhemies

en nimittäin ymmärrä sitä että jos on saatavilla järkevää työtä tai vapaita koulutuspaikkoja niin miksi ei anneta turvapaikanhakijoitten tehdä työtä vaan heille halutaan mieluummin alkaa maksaa toimeentulotukea nyt kolme kuukautta pitempään kuin tähän saakka

eikö meillä jo omassa maassa ole liian paljon kansalaisia toimeentulotuen piirissä

nyt halutaan lisätä entistä enemmän myös turvapaikanhakijoita toimeentulotuen piiriin jolloin he tulevat näkymään juuri niissä paikoissa joutilaina joista ed

eli tämä ed

arvoisa puhemies

kyllä vasemmistoliitto on tässä asiassa ihan aidosti pienyrittäjien puolella niin kuin monessa muussakin asiassa ja pienten kauppojen kannalta tämä on todella huono lakiesitys

kun kauppa lopettaa jollakin pienellä paikkakunnalla niin kyllä sillä on vaikutuksia ihan siihenkin miten sinne muutetaan tuleeko uusia asukkaita vai lähtevätkö entisetkin pois

kyllähän totta on että lainsäädäntöä meillä on monilla sektoreilla viety siihen suuntaan että poliisille tulee monenlaisia uusia valtuuksia ja oikeuksia

minä en ymmärrä oikein kun meillä on pitkä kokemus kuitenkin tästä omasta pohjoismaisesta demokratiasta miksi tarvitsee kehittää tätä systeemiä koko ajan tämmöiseen poliisivaltion suuntaan

ovatko nämä suuret kauppaketjut nyt sitten saaneet keskustankin houkuteltua tähän ja se toimii nyt sitten maaseutua ja pieniä paikkakuntia vastaan

arvoisa puhemies

zyskowiczille sen verran että nythän ollaan poliisille myös antamassa valtuuksia tehdä rikoksia siis peitetarkoituksessa

jos tämä kehitys kulkee tarkoitan tätä isompaa kehitystä jos se kulkee koko ajan tähän suuntaan niin se ei välttämättä ole hyvä vaan meidän pitäisi muuten pystyä tätä yhteiskuntaa rakentamaan niin ettei ole niin paljon tällaista eriarvoisuutta ja näitä ongelmia jotka synnyttävät sitä rikollisuutta

ei niin että me tiukennamme näitä lakeja annamme valtuuksia lisää poliisille rakennamme vankiloita lisää

minäkin tässä juuri tätä logiikkaa perään kokoomukselta

olette työelämä ja tasa arvovaliokunnassa esittäneet tämmöisen lausuman joka kuuluu näin että työelämä ja tasa arvovaliokunta esittää että hallintovaliokunta vakavasti harkitsee lakiehdotuksen muuttamista siten että turvapaikanhakijoiden työnteko oikeus säilyy nykyisellään siis kolmessa kuukaudessa

herää kysymys oletteko te harkinnut vakavasti silloin kun olette tämmöisen lausuman taakse lähtenyt valiokunnan puheenjohtajana vai mitä tämä oikein tarkoittaa

olisi hyvä kuulla kyllä

hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi sisältää monia heikkouksia jotka pitkittävät talouslamaa suomessa ja erityisesti kunnissa

kuntarahoitus on aivan riittämättömällä tasolla johtuen valtion toimista ja monet pienet kunnat joutuvat suuriin vaikeuksiin ensi vuoden aikana

tuloveronkevennysten seurauksena myös verotuksen painopistettä siirretään aivan tietoisesti kunnallisveron suuntaan ja tämä verohan on tasavero

monissa kunnissa myös yhteisövero on romahtanut johtuen siitä että vientiteollisuuden yritykset ovat vaikeuksissa

esimerkiksi raahessa rautaruukin vienti on vähentynyt ja sitä kautta kaupungin saamat yhteisöverotulot pienentyneet hyvin voimakkaasti ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia eikä raahe ole suinkaan yksin näitten ongelmien edessä

toivoisinkin että arvoisa ministeri ja hallitus huomioisivat erityisesti nämä paikkakunnat joilla tämä vientitulojen romahdus on tapahtunut ja lisäisi näille kunnille harkinnanvaraista avustusta

harkinnanvaraiset avustukset ovat kuitenkin kovin vaatimattomat siihen nähden mitkä tällä hetkellä ovat tarpeet niissä kunnissa joissa yhteisövero on romahtanut alas

arvoisa puhemies

hallitus ei kuitenkaan reagoi tähänkään asiaan millään tavoin ja näyttää siltä että tällä politiikalla vanhuspalvelut ajetaan syvään kriisiin

ja on selvää että jos pienissä kunnissa nämä julkiset terveyspalvelut sosiaalipalvelut yksityistetään ajetaan alas niin niitä on hyvin vaikea uudelleen enää käynnistää

asiaa ei helpota myöskään mitenkään se että samanaikaisesti ministeri risikko on tuonut oman mallinsa esille terveyspalvelujen toteuttamiseksi

jos kahta hanketta yritetään samanaikaisesti viedä eteenpäin niin on selvää että se enemmänkin sotkee kuin vie asioita eteenpäin

eli nyt olisi syytä keskittyä tähän paras hankkeeseen jos se on kerran tarkoitus viedä loppuun tämän hallituksen aikana mutta uusien hankkeitten rinnalle tuominen voi olla sellainen asia joka sitten viivästyttää vain näitä ratkaisuja

näin ei kuitenkaan käynyt päinvastoin työttömien määrä ja erityisesti nuorisotyöttömyyden lisääntyminen ovat jo vaaraksi koko yhteiskunnalle

tästä laskusta tulee vielä kallis ellei nopeasti ryhdytä sellaisiin toimiin että kaikki peruskouluista valmistuvat saavat koulutuspaikan

tärkeää on myös että koulutuksen jälkeen nuorille on taattava työpaikka sillä koulutuksen jälkeen työttömäksi jääneet ovat suurimmassa vaarassa syrjäytyä työelämästä ja yhteiskunnasta

hallitus on kyllä lisännyt ammatillisen koulutuksen paikkoja mutta näitten lisäysten jälkeenkin niitä on aivan liian vähän tarpeeseen nähden eli meillä jää vielä nuoria koulutuksen ulkopuolelle

työttömyyden torjuntaan hallituksen pitää mielestäni ottaa tehokkaampi ote ja eduskunnan pitää myös huolehtia siitä että saamme lisää varoja työttömyyden torjuntaan ja näin ehkäisemme sitä nuorten syrjäytymistä ja voimme estää sen että myöhempinä vuosina joudumme maksamaan tästä väärästä politiikasta hyvin kalliin laskun

ja pitäisi myöskin kuntien todella huono tilanne ottaa huomioon sillä jos tämä hallituksen esitys menee läpi se johtaa väistämättä siihen että kuntaverotuksen prosentti nousee monissa kunnissa siellä missä se on ennestäänkin jo korkea

eli kannatan ed

tähän muuttoon saattaa liittyä jopa rikollisuus ja tähän ongelmaan hallituksen ja maahanmuuttoministerin pitää minun mielestäni kiinnittää enemmän huomiota

arvoisa puhemies

asko seljavaara pani toiveensa tähän paras hankkeeseen ja totta kai meidän pitää siihen luottaa ja toivoa että se toisi jotakin valoa tähän pimeyteen

kaikki asiat seisovat ja mitään uutta ei tule

yrittäkää vaikuttaa siellä omassa hallituspuolueessanne että jotakin eloa saataisiin tähän hommaan mutta se elää aivan semmoista aikaa että mitään ei tapahdu

reijonen että me tarvitsemme palveluja myös semmoisilla alueilla missä etäisyydet ovat pitkät ihan siellä lähellä sitä ihmistä joka niitä palveluja tarvitsee

mutta kuntien välistä yhteistyötä voidaan varmasti parantaa ja kehittää näitä monenlaisia organisaatioita mutta se tulkinta että olisin kuntien yhdistämisen kannalla ja se olisi joku tämmöinen ratkaisu tälle ongelmalle niin sitä se ei kyllä valitettavasti ed

hallituksen antamat hulppeat veronkevennykset suurituloisille ja rikkaille ovat aiheuttaneet nyt sitten paineita muun muassa kiinteistöveron korotukseen

hallitus on siirtänyt siis näissä kaikissa veroratkaisuissa verotuksen painopistettä entistä enemmän pienituloisten harteille

on selvää että tällä hallituksen esityksellä lisätään asumiskustannuksia ja samalla lisätään sellaista verotusta joka ei ota huomioon veronmaksajan maksukykyä niin kuin täällä on todettu

voi olla niin että kaikkein pienituloisimmat voivat joutua jopa siihen tilanteeseen että he harkitsevat asunnostaan luopumista ja tämä ei ole kovin hyvä asia jos näin käy

eli kyllä tällainen esitys on ehdottomasti hylättävä

arvoisa puhemies

hallituksen verolinjahan on ollut kylmää kyytiä pienituloisille

sen sijaan suurituloiset ovat saaneet monenlaisia veronkevennyksiä nykyisen hallituksen aikana ja myöskin edellisten hallitusten aikana

tämä kotitalousvähennys on sinänsä hyvä mutta se on siinä mielessä epäoikeudenmukainen että se ei anna pienituloisille mitään koska he eivät voi hyödyntää tätä kotitalousvähennystä koska he eivät myöskään maksa tuloveroa

tiusanen hyvin esitti on paikallaan

se antaisi nimenomaan näitten avustusten kohdalla sitten näille pienituloisille hyvitystä siitä etteivät he saa sitä kotitalousvähennystä joten kannatan ed

arvoisa puhemies

tämä sotainvalidien joukko on todella jo harva paljon iäkkäitä ihmisiä

asuntoautojen verotuksen nousu nelinkertaiseksi on kohtuuton niille joiden on lähes pakko käyttää asuntoautoa työnsä takia

näyttää nyt siltä että hallitus tuputtaa joka paikkaan uusia veronkorotuksia kun se ensin on antanut nämä suuret tuloverohelpotukset jotka sitten ovat kohdentuneet pääasiassa suurituloisille

ensinnäkin ed

hemmilälle

vasemmistoliitto on hyvin mukana koko ryhmänä puolustamassa suomalaista maataloustuotantoa ja maaseudun hyvinvointia mutta myöskin niitä maaseudun palveluja joita varsinkin tämä hallitus on runsaasti vähentänyt ja lopettanut

vaikka meillä ei siellä valiokunnassa ole nyt tällä hetkellä kuin varajäsen voin vakuuttaa että hän on hyvin asioista perillä ja ryhmä tietää missä mennään

suomalainen ruokahan on puhdasta ja turvallista ja sille pitää antaa mahdollisuus suomessa ja suomalaisessa maatalouspolitiikassa

suurin uhka suomalaiselle tuotannolle on euroopan unioni jonka maatalouspolitiikka on rakennettu niin että se palvelee suurten jäsenmaiden kuten ranskan saksan ja englannin etuja

annetaanhan maataloustukia muun muassa eusta englannin kuningashuoneelle

se kertoo sitä minkälaista politiikkaa tämä on ja ketkä siitä hyötyvät

eun maatalouspolitiikka ei huomioi sitä lyhyttä kasvukautta joka meillä suomessa on verrattuna keski tai etelä eurooppaan

tämä kasvukausihan aiheuttaa sen että me emme tässä tuotantokilpailussa ole samalla viivalla ja silloin samanlaisia pelisääntöjä ei pitäisi ihan joka asiaan tuputtaa suomessa